perustuslakivaliokunta ja perustuslakiasiantuntijat ovat saaneet kommentteja keskustelun kuluessa ja on tietysti erittäin tärkeää että perustuslakivaliokunta pohtii oman tehtävänsä ja työsarkansa huolellisesti

arvoisa puhemies

tällä hetkellähän kevennetty menettely ei ole mahdollinen mutta mielestäni valiokunta mietinnössään ottaa siihen varsin selkeän kannan ja haluaa että sitä myös arvioidaan

toki se on perustuslakivaliokunnan asia mutta en näkisi ollenkaan pahana sitä että voitaisiin kuulla hieman laajemminkin kuin pelkästään perustuslakiasiantuntijoita

se on tietysti asia joka on erittäin merkittävä jos ajatellaan sitä että poliisin resurssit eivät kuitenkaan ole meillä niin laajat että maapartioita voitaisiin kovin paljon hyödyntää yhtä jalkaa vesipartion kanssa tai käyttää siihen merkittävästi resursseja

hallituksen esityksessä otetaan muun muassa paremmin huomioon jatkuvarahoitteisten toiminnallisten säätiöiden ominaispiirteet sekä pyritään poistamaan säätiömuodon käyttämisen tarpeettomia rajoitteita samoin kuin toimintaan liittyvää hallinnollista taakkaa

toki perustuslakivaliokunnan tehtävä on arvioida nimenomaan esitysten perustuslakiin liittyvät vaikutukset ja se millaista säätämisjärjestystä eduskunnan tulee käyttää kun lakia tehdään mutta pitäisin sitä myös hyvänä asiana

mielestäni tässä keskustelussa on noussut hyvin esille myös se että tälläkin hetkellä alle yhden promillen humalatilassa veneilevä voi joutua rikosseuraamusten piiriin

valiokuntakäsittelyssä keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa olleet säätiön tarkoituksen muuttaminen taloudellisen edun jakamisen kielto ja siihen liittyvä lähipiirimääritelmä sekä konsernitilinpäätöksen laatiminen

sen sijaan tietysti mielestäni ikävää on ehkä se että tämä rikoslain säännös on tällä hetkellä jäänyt käytännössä kuolleeksi kirjaimeksi eli sitä ei ole sovellettu eli oikeuskäytäntöä siitä ei ole muodostunut

säätiön tarkoituksen muuttamismahdollisuuksia ehdotetaan väljennettäväksi muun muassa siten että säätiön perustaja voi muuttaa säätiön tarkoitusta säätiön perustamisen jälkeen

asiantuntijakuulemisten mukaan yksi syy on näytön vaikeus eli valvontaolosuhteissa ei välttämättä saada pitävää näyttöä siitä että henkilön kyky ohjata venettä olisi selkeästi heikentynyt ja tämä aiheuttaa isoja ongelmakohtia

arvioinnissa on kiinnitetty huomiota siihen että säätiön sidosryhmien ja sivullisten asema on otettu asianmukaisesti huomioon edellyttämällä että säätiön tarkoituksen muuttamisen edellytyksistä on määrättävä säätiön säännöissä jo säätiöitä perustettaessa

toisaalta tietysti tässä yhteydessä on otettava huomioon myös rikoslain yleiset periaatteet siitä mitä asioita kriminalisoidaan ja voivatko ne olla symbolisia vai eivät

lisäksi valiokunta on antanut painoarvoa sille että hallituksen esitystä on valtioneuvostokäsittelyn aikana tiukennettu siten että säätiö voi sulautua vain tarkoitukseltaan ja tarkoituksen muuttamisen edellytyksiltään olennaisesti samankaltaiseen säätiöön

tämä on ihan hyvä periaate mutta minun täytyy kuitenkin todeta tässä yhteydessä se että meidän on syytä katsoa kokonaisuutena mitä tarkoitetaan rikoslain tietyillä periaatteilla toisaalta valvontaviranomaisten mahdollisuuksilla ja resursseilla syyttäjä ja tuomioistuinlaitosten resursseilla ja toisaalta myös yleisellä moraali ja turvallisuuskäsitteellä

lakivaliokunta pitää taloudellisen edun jakamista koskevan nimenomaisen kiellon sisällyttämistä uuteen säätiölakiin erittäin tärkeänä sen korostamiseksi että säätiö ei ole väline edistää lähipiiriläisten taloudellisia etuja

mielestäni valiokunta on erittäin harmonisesti katsonut tätä kokonaisuutta ja haluaisin myös välittää kiitokset valiokunnalle erittäin asiallisesta ja hyvin laajasta keskustelusta

muun muassa helsingin käräjäoikeus on todennut omassa asiantuntijalausunnossaan että sen käsityksen mukaan promillerajan alentaminen vesiliikennejuopumuksissa saattaisi rangaistavuuden piiriin myös tekoja joissa toisen turvallisuutta ei olisi vaarannettu

mallia ei kuitenkaan ole perusteltua hakea osakeyhtiö ja osuuskuntalainsäännöstä jossa lähipiiri on määritelty yleisemmin kirjanpitolainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösvaatimusten mukaisesti koska kyseisten yhteisöjen osalta nimenomainen lähipiirisääntely koskee jatkuvasti vain tilinpäätös ja toimintakertomusvaatimuksia

on tietysti selvää että kun asiantuntijoiden mielipiteet ovat olleet kovasti ristikkäisiä myös valiokunnan on ollut syytä ottaa huomioon erilaiset näkökulmat tässä asiassa

lähipiiriin tarkkaa määrittelyä puoltaa myös se että tarkoituksensa mukaisesti säätiöt käyttävät varoja tai luovuttavat niitä vastikkeetta ennalta määräämättömälle edunsaajien piirille

mielestäni se on kuitenkin varsin hyvin todettu valiokunnan mietinnössä eli siinä on selkeästi mainittuna että alemman promillerajan soveltamisen kannalta keskeistä on aluksen tai veneen käyttötarkoitus vesiliikennejuopumuksen tekohetkellä eli käytännössä se käytetäänkö alusta tai venettä tuolloin ammattimaiseen vesiliikenteeseen

kyseinen hallituksen esitys on yksimielinen kompromissiesitys siitä että edes jotakin voitaisiin tehdä tämän ilmiön mukanaan tuomien ei toivottavien kysymysten ratkaisemiseksi

myös lakivaliokunta korostaa että tarkoitus ei ole että säätiön johdon olisi oma aloitteisesti yksityiskohtaisesti ja jatkuvasti selvitettävä lähipiiriin kuuluvat

mikäli tämä jostain syystä aiheuttaisi tulkintaongelmaa on tietysti luonnollista että siihen tulee silloin puuttua ja katsoa tarvitaanko jotakin tarkempaa ohjeistusta tai vastaavaa asiaan liittyen

lähtökohtaisesti riittävänä voidaan pitää sitä että vastikkeettomien etujen antamisen ohjeistus ja valvonta järjestetään vastaavissa säätiöissä yleisesti noudatetun käytännön mukaisesti

se että täällä ei välttämättä ole ministeri paikalla ei kuitenkaan tarkoita sitä että viesti ei tulisi perille

tässä oikeastaan muutamia keskeisiä huomioita ja kiitos myös kaikille jotka ovat käyttäneet mielestäni ansiokkaita puheenvuoroja tässä salissa

säätiön toiminnan taloudellisen tuloksen ja taloudellisen aseman avoimuuden ja läpinäkyvyyden sekä lähipiiriä koskevien rajoitusten noudattamisen edistämiseksi hallitus ehdottaa että kaikkien emosäätiöiden tulee lähtökohtaisesti tehdä konsernitilinpäätös

eli ainakin sisäasiainministeriössä luemme kaikki puheenvuorot mitä eduskunnassa on käytetty ja otamme ne huomioon jatkotyöstössä ja myös valiokunnan kuulemisissa

arvoisa herra puhemies

järjestyslaki on vain yksi keino

yksi on tietysti alkoholin käyttö toisaalta myös veneen kuljettajan taidot ja taidot suhteessa olosuhteisiin turvallisuusvälineet edelleen törmätään siihen että turvavälineitä ei ole riittävästi käytössä ja olen itse ollut myös yllättynyt siitä että saattaa löytyä veneilijöitä joiden ainoa merikortti on puhelinluettelon karttasivu ja silloin tietysti tiedetään että ollaan aivan liian kevein välinein liikenteessä

kun puhumme poliisilaista ja myös esitutkinta ja pakkokeinolaista on tietysti selvää että se mihin poliisin kaikki toiminta tähtää on rikosten ennaltaehkäisy ja selvittäminen

minä uskon kuitenkin että myös tuleva hallitus joutuu tämän saman asian eteen koska ei ole nähtävissä sellaista kehitystä että kerjäläisten määrä tulisi laskemaan tai poistumaan suomesta

ja kolmas kysymys

työntekijän palkkakustannukset ovat työnantajalle puolitoistakertaiset kun otetaan kokonaisuutena huomioon tämä asia

toivon kuitenkin että se ei tuo mukanaan rikollista ilmiötä koska valitettava tosiasia on myös se että kerjäläisyyden lisääntyminen suomessa on tuonut mukanaan tavattoman paljon myös rikollisuutta

kuitenkin toisaalta työntekijä itse saa murto osan käteensä ja tämän vuoksi meillä on esimerkiksi välttämätöntä työntekijän verotusta pystyä keventämään jotta työntekijä saa säällisesti palkkaa myös käteensä

riittävä määrä asiantuntevia ammattimaisia poliisimiehiä eli tekijöitä ja toisaalta hyvin tarkkaan säännellyt toimivaltuudet eli työkalut joilla tätä työtä voidaan tehdä

tämän vuoksi lakivaliokunta ehdottaa että sääntelyä muutetaan siten että kirjanpitovelvollinen itse arvioi onko konsernitilinpäätöksen laatiminen tarpeen oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi

tässä arvioinnissa tulee ottaa huomioon säätiölain säännökset säätiön tarkoituksesta ja toiminnasta ja säätiön tulee tilinpäätöksessä perustella miksi se ei laadi konsernitilinpäätöstä

osa heistä kuitenkin syyllistyy myös rikoksiin jopa suurempiin usein kuitenkin pienempiin mutta näiden ryhmien mukana joita tänne tulee tulee myös näitä

kun pohditaan tämän lainsäädännön yleislinjausta lähtökohtana ei ole ollut laajentaa eikä supistaa poliisin toimivaltuuksia vaan säilyttää toimivaltuudet pääosin nykyisellään

lisäksi patentti ja rekisterihallituksen tulee säätiöitä valvovana viranomaisena seurata konsernitilinpäätösvaatimusten noudattamista säätiöiden vuosi ilmoitusten yhteydessä

hänet on tänne järjestetty ja häntä ei ole tuonut tänne hyväntekeväisyysjärjestö

toki erilaisia rajauksia linjauksia tarkennuksia on tehty ja ne ovat olleet myös välttämättömiä niin kuin totesin lähetekeskustelun puheenvuorossani jonka silloin aikaisemmin jo tässä salissa käytin

en voi enkä edes ehdi tässä kertoa kaikkia taustoja joita minun omaan tietooni on tullut mutta tämän jälkeen minun silmäni ovat avautuneet aika paljon liittyen tähän kerjäämisilmiöön

valiokunta ehdottaa asiaa koskevan lausumaehdotuksen hyväksymistä

tässä kohtaa pitää mielestäni muistaa se että nykyisin poliisi päättää itsenäisesti peitetoiminnan käyttämisestä kun nyt ehdotettavan lain mukaan liitettäisiin ensimmäistä kertaa ulkopuolinen valvoja tuomioistuin päättämään poliisin peitetoiminnan käyttämisestä

mikä suomessa on mahdollista sallittua ja mikä ei ole

tämä on merkittävä lisäys

itse katson niin että nämä kaksi asiaa niin sanottu rikoksenteko oikeus ja tuomioistuimen rooli tavallaan kulkevat tässä asiassa niin sanotusti käsi kädessä

tässä on pyritty hakemaan mahdollisimman laajaa yhteisymmärrystä ja kokonaisnäkemystä siihen että poliisin toimivaltuudet nykyisen rikollisuuden temmellyskentällä olisivat riittävät ja samaan aikaan kuitenkin ihmisen perusoikeudet otetaan riittävällä vakavuudella huomioon ja siihen tässä nimenomaan on pyritty kaikin tavoin

esityksessä ehdotetaan että poliisimies olisi rangaistusvastuusta vapaa jos hän tekisi lähinnä rikkomusluontoisia rikoksia eli liikennerikkomuksen järjestysrikkomuksen tai muun niihin rinnastettavan rikoksen josta on säädetty rangaistukseksi rikesakko ja teko on ollut tarpeen peitetoiminnan tavoitteen saavuttamiseksi tai paljastumisen estämiseksi

arvoisa herra puhemies

on syytä muistaa että peitetoimintaa tehdään erittäin harvoin ja se tehdään erittäin vaikeassa haastavassa vaarallisessa toimintaympäristössä jossa ollaan tekemisissä järjestäytyneen vakavan rikollisuuden kanssa

ensinnäkin tietysti hieman hämmästyttää se että joistakin puheenvuoroista kuultaa aivan kuin poliisiorganisaatio olisi suurikin ongelma suomessa

minun lähtökohtani on aivan varmasti se että jokaisen peitetoimintaa tekevän poliisimiehen turvallisuudesta pitää pitää niin suurta huolta kuin se on suinkin mahdollista

aluksi haluan kiittää valtiovarainvaliokunnan hallinto ja turvallisuusjaostoa ja hallintovaliokuntaa hallinnonalaa koskevasta asiantuntevasta arviosta

haluan myös huomauttaa että rikosten selvitysprosentti suomessa on huippuluokkaa myös maailmanlaajuisesti ja kun samalla katsomme poliisien määrää per asukas se on varsin pieni

tämä tuli oikeastaan aika myöhäisessä vaiheessa esille toimikunnan työssä eli sisäasiainministeriön näkökulma on ollut se että ehkä tulevaisuudessa voitaisiin pohtia tarvitaanko erillistä lainsäädäntöä nimenomaan järjestäytyneen rikollisuuden osalta

pidemmällä aikavälillä on tärkeää saada koulutettavien ja avautuvien virkojen määrä tasapainoon ottaen huomioon kiihtyvä eläköitymiskehitys

södermanin esittämään kysymykseen

on tietysti selvää että näin valtavan suuri paketti jotta se on saatu mielestäni säädyllisessä ajassa myös eduskunnan käsittelyyn on vaatinut sen että aivan kaikkea jokaista näkökulmaa ei ole tähän voitu ottaa

hallituksen esityksen tavoitteena on saattaa voimaan nykyaikaiset yhtenäiset ja lainkäytön käytännön tarpeista lähtevät säännökset kansainvälisestä siviili ja kauppaoikeudesta

arvoisat kansanedustajat poliisi on ilman toimivaltuuksia toimintakyvytön

poliisin historian mittavin uudistus pora on samanaikaisesti saatu valmiiksi ja ensi vuoden alusta koko poliisin organisaatio toimii uuden mallin mukaisesti

tässä on noussut esille muun muassa poliisien resurssit

tietysti on hyvin tärkeää että myös valvotaan mahdollisimman tarkkaan sitä että toimivaltuuksia ei väärinkäytetä ja tässä pitää olla ehdottoman tiukka ja tarkka enkä ainakaan ole huomannut että suomessa tämä valvonta olisi löperöä

valiokunnat ovat kiinnittäneet huomiota myös poliisin lupapalvelujen tilanteeseen ja henkilöstön jaksamiseen

uusi laki sisältäisi yleiset säännökset oikeusavun antamisesta ja pyytämisestä sekä näiden täydentäviä säännöksiä esimerkiksi asiakirjojen tiedoksiannosta ja todisteiden vastaanottamisesta vieraassa valtiossa

nopealla aikajänteellä on tarkoitus ohjata lisäresursseja niihin laitoksiin joissa on suurin tarve